luottaisin että kunnissa kyllä ollaan kehityskelpoisia ja oppivaisia näittenkin asioiden suhteen enkä haluaisi myöskään kuntapoliitikon roolissa osoittaa epäluottamusta kuntien tai niitten luottamushenkilöitten suuntaan

lisäisin myös että normien purku on suunnitteilla myös valitusoikeuden suhteen niin että tällaisista turhista jarrutusvalituksista päästäisin kenties jatkossa eroon

kannustankin hallitusta eteenpäin tällä tiellä

elikkä lainvastainenhan on semmoinen päätös minkä oikeus toteaa lainvastaiseksi ei niitä voi ennakkoon todeta lainvastaisiksi ja sitten jos valitetaan niin oikeus määrittelee onko se lainvastaista vai ei

valitusoikeuden suhteen ongelma varsinaisesti ei ole valitusoikeus vaan valituksen käsittelyaika se että ne päätökset venyvät valituksen käsittelyn ja oikeuden keston takia

arvoisa puhemies

mutta toisaalta valitusoikeuden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse koskea kuin henkilön omaa asiaa

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mitään syytä kantaa syyllisyyttä toisen maailmansodan jälkeisestä kurjuudestamme johon jouduimme suurvallan hyökkäyksen johdosta ilman omaa syytämme

on muistettava että sinänsä kannatettavista hallituksen leikkauksista huolimatta suomi edelleen käyttää kehitysapuun summan jolla voisi esimerkiksi tuottaa kunnalliset palvelut suuren kaupungin asukkaille

vielä täsmennyksenä edustaja hassille tästä että nimenomaan puhun yleisvalittamisesta siitä että valitetaan kylänmiesten toimesta muitten asioista

nyt eduskunnan täysistuntoon keskiviikkona yhdeksäs kolmannetta kaksituhattakuusitoista kello neljätoista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vastalauseita on jos niitä jätetään

oppositio on jättänyt

käsiteltävässä talousarviossa esitetään sisäministeriön hallinnonalan maahanmuuton osioon valtavia sekä prosentuaalisia että euromääräisiä kustannuslisäyksiä satoja miljoonia ehkä lopulta miljardeja

olisitte tyytyväisiä

on hyvä asia että yleisradiokin osallistuu näinä valtiontalouden vaikeina aikoina säästötalkoisiin vaikkakaan pelkkä nykyisen kustannustason säilyttäminen ei ole kovin suuri säästö

huomioiden eniten suomeen pyrkivien kansallisuuksien heikot työllistymistilastot tätä ei ole mahdollista nähdä investointina maamme tulevaisuuteen vaan menoeränä joka tulee kertaantumaan tulevien vuosien ja vuosikymmenten viranomais ja sosiaalikustannuksissa

esimerkiksi ulkomaalaisten televisiosarjojen ostaminen verorahoilla ja katsojista kilpaileminen yksityisten toimijoiden kanssa erilaisilla viihde ja irvailuohjelmilla tai mielipiteen muokkauksella ei ole yleisradion perustehtävää ja sellainen aiheuttaa kritiikkiä sekä haluttomuutta yle veron maksamiseen

arvoisa puhemies

riippumaton ja puolueeton uutistoimitus ajankohtaisohjelmat tutkiva journalismi ja maakunnallisuus syvällinen analyysi ja taustoittaminen sitä odotetaan

odotan että ennen kuin hallitus esittää seuraavassa lisätalousarviossa lisää velaksi otettavia määrärahoja vastaanottokeskuksille toimenpiteet esimerkiksi perheenyhdistämiskäytäntöjen tiukentamiseksi sekä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan leikkaamiseksi on jo käynnistetty ei vain kaavailtu vaan toteutettu

uusien maiden määrittelemisellä turvallisiksi sekä kielteisen päätöksen saaneiden tehokkaammalla palautuksella tulee pyrkiä siihen että prosentuaalisesti entistä harvempi saa lopulta pysyvän oleskeluluvan

indeksin jäädyttämisellä sekä hallitulla toiminnan tehostamisella sen myötä on asiat mahdollista hoitaa hallitummin sen sijaan että lähdettäisiin suoraan veron leikkauksiin

tämä liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevan rajoitusmenettelyn poistaminen on hyvä asia vaikkei varmasti moni kansalainen ole sellaisesta menettelystä ollut kyllä tietoinenkaan

eräs kummallisimmista asioista joihin törmäsin aloittaessani poliittista uraani kotikaupunkini teknisessä lautakunnassa oli liito oravan järjettömän suurelta tuntuva painoarvo kaavoituksessa

arvoisa puhemies

tämä sosialidemokraattien linja tässä asiassa on jäänyt vähän epäselväksi kun toisaalta yhdellä suulla sanotaan että hallituksen perheenyhdistämistiukennukset ovat oikeastaan ihan hyviä ja sitten toisella suulla vaaditaan niitten kumoamista elikkä voisitte itse päättää mikä teidän linjanne tämän asian suhteen on

esimerkiksi puheenjohtaja rinne lupasi korottaa takuueläkettä ei onnistunut takuueläkkeen korottamisessa

tätä opposition suuresti haukkumaa päivähoidon hintojen tarkistusta edelleen itsepäisesti väitätte pelkästään korotukseksi mutta tosiasiassa siinä myöskin monien pienituloisten perheiden päivähoitomaksut alenisivat

miten tämä voi näin olla

arvoisa puhemies

nykyään tietysti sosialidemokraatit pyrkivät tekemään omaa politiikkaansa vähän kaikilla asioilla mutta sitä kummastelen että sitä politiikkaa käydään nyt tekemään pienituloisten kustannuksella sillä pienituloisten asemaa hallituksen toimesta suorastaan parannetaan vaikeista ajoista huolimatta

täälläkin on monesti kyselty vaalilupausten perään

arvoisa puhemies

puhuttaessa tästä mielipiteenmuokkauksesta tulee mieleeni tuo mitä edustaja meri toi esiin että humanitäärisen suojelun poistamisesta ei uutisoitu

sitten taas toisaalta perheenyhdistämisen tiukentamisen suunnittelusta käynnistettiin ylellä valtava pelottelukampanja kun sitä suunniteltiin tiukennettavaksi edes vähän samalle tasolle kuin pohjoismaissa yleensä valtava pelottelukampanja

silloin tuntui omituiselta maakunnallisen identiteetin vesittämiseltä kun nimessään ennen maakunnan nimeä kantaneet toimitukset nimettiin vain yhden keskuskaupungin mukaan

se tai muukaan maakunnallisuudesta tinkiminen ei ole oikea linja

toisin kuin oppositiosta usein väitetään hallitus haluaa pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista eikä kiirehdi ensi töikseen tarjoilemaan yhteisöveron alennuksen kaltaista lahjaa rikkaille kuten edellinen hallitus sosialidemokraattien ja vihreiden ja vasemmistoliiton siunauksella teki

vaikka oppositio mielellään pitää oikeuden määritellä kuka on kaikkein heikoimmassa asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa niin varmaan kaikki salissa kuitenkin ovat sitä mieltä että niitä ovat ne jotka joutuvat elämään toimeentulotuella tavalla tai toisella joutuvat siihen turvautumaan

kuulisin mielelläni myös oppositiosta kiitosta siitä että köyhimpien asia on hallitukselle tärkeä

sen verran vielä ylen rahoituksesta täytyy mainita tässäkin yhteydessä että siellä on kaksikielisen eli suomeksi sanottuna ruotsinkielisen ohjelmiston osuus rahoituksesta suhteettoman suuri suhteessa ruotsinkielisen väestön osuuteen väestöstä ja yle veron maksajista

siinä missä mainostelevisiolla on ehkä satoja työntekijöitä kaupallisesti kannattavin periaattein palkattuna niin ylelle kustannetaan tuhannet työntekijät verovaroin

toinen sellainen älyllinen epärehellisyys tässä maahanmuutto turvapaikka ja kehityskeskustelussa johon haluan kommentoida on tämä kysymys syyriasta

minua jäi hieman askarruttamaan myönsikö aalto juuri sen että turvapaikkajärjestelmää hyväksikäytetään elintasopakolaisuuden välineenä

arvoisa puhemies

tiedoksi edustaja niinistölle ja muille että turvapaikkaprosessi ei ole tai sen ainakaan ei pitäisi olla keino maahanmuuton tai siirtolaisuuden välineeksi vaan se on keino antaa väliaikaista turvaa ihmisille jotka sitä tarvitsevat välttämättä henkilökohtaisen vainon johdosta

turvapaikan peruste ei ole se että maassa on sota

tässä nyt vedetään aika paljon yhtäsuuruusmerkkejä siirtolaisuuden ehkä erityisesti laittoman siirtolaisuuden ja eurooppaan pyrkimisen sekä turvapaikanhaun välille jotka ovat kaksi aivan eri asiaa

sosialidemokraatit joita täällä näkyy olevan kaksi vastaamassa kritiikkiin varjobudjetistaan näyttävät että vanhakin puolue voi oppia uusia temppuja

jotain omaakin olisi silti voinut yrittää keksiä eikä vain kopioida perussuomalaisten varjobudjetin viime vuoden pohjaa ja kerätä siihen listaa niistä asioista joita sdp itse hallituskaudellaan vastusti

tämänkaltainen varjobudjetti on vain äänestäjien sumuttamista kun esitetään kertasäästöjä syömävelan paikkaukseen eikä alkuunkaan niitä säästöjä joita luvattiin ennen vaaleja

eikö teitä kiinnosta vaatia maahanmuuton kuluja kuriin

elikkä itsekin olen lappeenrannasta kotoisin ja se on nykyään yle lappeenranta mutta se tuntuu silleen hieman absurdilta tilanteelta kun yle lappeenranta tviittaa parikkalan valtuuston asioista

mutta tehän päinvastoin suorastaan kaikki vaaditte kehitysavun lisäämistä velanottoa jotta voimme toteuttaa tulonsiirtoja ulkomaille kaiken mahdollisen maahanmuuton kustannuksen päälle ja lisäksi